emme elä mohamed mursin vallan alla

kuitenkin me kaikki tiedämme että alkoholin ja muiden päihteiden käyttö aiheuttaa lapsille moninaisia fyysisiä ja psyykkisiä terveysriskejä sekä sosiaalisia haittoja

kun ministeri virkkunen otti liikenne ja viestintäministerin toimen vastaan hän totesi että hän voi sen hyvillä mielin ottaa koska oman sektorin ministerintehtävät on nyt hoidettu

miksi rikkoutunut kaakeli suomalaisesta elintarvikehuoneistosta tai korvamerkin palan puuttuminen naudalta sanktioidaan mutta ei niitä jotka tuovat vilunkipelillä maahan erilaista tavaraa eivätkä hoida pakkausmerkintöjä asiallisesti

tehtävä ei tule olemaan helppo ja toivoisin oppositiolta myös ymmärtämystä sillä luulen että silläkin puolella tiedetään ihan oikeasti missä mennään ja ollaan ja edellinenkin hallitus joutui jo kovia päätöksiä tekemään

näitten lisäksi olemme pohtineet sitä miten saisimme selvyyden siitä ovatko markkinointirahat aina vastikkeellisia missä menevät pelisäännöt hyllytilamaksuista tai muista arveluttavista toimintatavoista

meidän tulee lisätä myös niitä toimia joilla ehkäistään alkoholinkäytön ihannointia

pullon varoitusetikettiä parempi tapa on aloittaa siitä että erilaisissa illanistujaisissa tarjotaan muita kuin alkoholipitoisia juomia

ei yksikään kansallispuisto edustaja niinistö siirry pois ympäristöministeriön alaisuudesta tai luontopalvelut yksikön alaisuudesta

kertooko tämä todellakin hallituksen kyvyttömyydestä toimia

minusta siitäkin kannattaisi olla ylpeä

valtionosuusuudistusta ei ole tullut tänne eduskuntaan ei aluehallintouudistusta ja sitä kauan kaivattua normien purkua sitä kuntien tehtävien purkua olisimme odottaneet kaiken ensimmäisenä koska se luvattiin jo viime vuoden puolella

keskustan puoluekokous sai aikanaan tämän ison linjauksen vietyä hallituksessa läpi ja toivon että pienempänä puolueena nyt sitten vähän pienempikin linjaus tyydyttäisi teitä

minusta on ihan järkevää että esimerkiksi yhteiset vesialueet ovat jatkossakin siinä käytössä että kalastaja voi saada kalastusluvan

sekin on suomalaisille pankeille rankaisu

nimittäin näiden tuotemerkkien vaikutukset markkinoihin eivät todellakaan ole selvät

ei ole pelkoa siitä että se totaalisuojellaan eikä ole pelkoa siitä että sillä tehdään erityisesti bisnestä vaan homma jatkuu aivan entisellä lailla joten minun mielestäni on erittäin hyvä että on tällainen tase jonka ei vaadita mutta joka ei välitä tai tuottavan voittoa

se rankaisee juuri suomalaisia yrittäjiä suomalaisia riskiluoton tarvitsijoita sillä vero siirtyy lainan korkoihin

väitän että se on ollut osasyy siihen että ne oppilaat jotka tarvitsisivat vähän sitä paimentamista ja tukea sitten helposti keskeyttävät

arvoisa puhemies

tätä keskusta olisi reivannut jos olisimme käsittelyaikaa saaneet siihen suuntaan että se olisi koskenut kaikkia yritysmuotoja alaraja olisi ollut matalampi ja myös tutkimus ja kehittämistoiminnan ulkoa ostaminen olisi kuulunut tähän vähennyksen piiriin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

aivan kuten edellisessä puheenvuorossa kerrottiin henkilöstö on kunnan voimavara mutta tosiasiassa monet kuntaliitokset estyivät sen vuoksi että tuottavuutta ei pystytty lisäämään sen takia että oli viiden vuoden irtisanomissuoja koko kunnan henkilöstöllä

nämä spot ostot ovat siis ostoja joita ostetaan juuri ennen sesongin alkamista niin että koko sesonkikaudeksi sitten saadaan hinta painettua alemmaksi

pidättekö te tulona sitä että indeksitarkistukset tehdään tai sitä että asukasluvun kasvun vaikutukset huomioidaan

toinen asia minkä haluaisin nostaa esille nyt kun hallitus on tehnyt päätöksen oppivelvollisuuden pidentämisestä tämä on erittäin kallis uudistus myös oppikirjamielessä

samaan aikaan kun poliisihallitus ja ylipäätään helsingin pää on paisunut poliisin tulo maakunnissa kestää luvattoman kauan

se tarkoitti absurdeja tilanteita muun muassa niin että johtoportaan henkilöt jatkoivat erilaisissa kehittämisen edistämistehtävissä niissä kunnissa joissa liitoksia tehtiin

onko sitä asiaa pohdittu miksi jokaisen kuntayhtymän tai kunnan täytyy itse hankkia omat koulukirjansa

käsittämätön päätös jota keskusta ei hyväksy

lisäksi sisäministeriö on hiljattain ehdottanut palo ja pelastusalueiden määrän puolittamista

lentoliikenteen valvontaa ollaan keskittämässä yhteen toimipisteeseen

miksi ei voisi olla yhteistä oppimateriaalia netissä yhteisiä oppikirjoja joiden lisenssi olisi valtiolla niin ettei sitä tarvitsisi moneen kertaan maksaa

ensi viikolla hallitus on tekemässä yksityiskohtaisia päätöksiä vaalikauden tärkeimmästä asiakokonaisuudesta rakenneuudistusten paketista

nimittäin tämä oppikirjojen tuottamisjärjestelmä meillä on erittäin kallis ja se on erittäin kannattava bisnes näille kustannusyhtiöille

arvoisa herra puhemies

ministeri urpilainen nosti joitakin isoja asioita mitä tulisi tehdä

kysynkin että kun työurissa päästiin vasta aivan alkuun onko sieltä tulossa lainsäädäntöehdotuksia työurien pidentämisen takuuksi onko vientitaseelle ja kilpailukyvylle aikomus tehdä pikapuoliin jotain onko tulossa vihreää kasvua edistäviä toimenpiteitä ja onko tulossa edes esitystä sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämiseksi halvemmalla ja niin että ne voidaan säilyttää lähellä ihmistä

jos kaupan keskusliikkeet väittävät tämän jälkeen tukevansa luomutuotantoa niin väitteille voi tehdä kuten vessapaperille

arvoisa herra puhemies

tässä on kyse myös tiedonvaihdosta siinä mielessä että tällaiset pöytälaatikkofirmat eivät pystyisi niin paljon ostamaan tyttäriltä konsultaatiota tai vakuutuksia jotka tosiasiallisesti eivät ole juuri minkään arvoisia

arvoisa puhemies

jos tämä kotihoidon tuen pakkokiintiöinti tulee pahimmillaan se voi johtaa näiden mitoitusasioiden kanssa siihen että kuitenkin lasten varhaiskasvatus onkin sitten säilömistä

minua kuten maa ja metsätalousvaliokuntaakin huolettaa miten toimijat uskaltavat tehdä virastolle valittajan nimen paljastavaa toimenpidepyyntöä kaupan toiminnasta jos he pelkäävät kaupan rankaisevan toimijaa

paikallisilla ihmisillä on pelko siitä pääsevätkö he jatkossakin pitkospuita pitkin vaeltamaan riittävätkö rahat siihen vai nyljetäänkö viimeisetkin eurot sieltä metsistä

vapaaehtoistyön yhteistyöryhmän jäsenenä olen kyllä huolissani siitä jos vapaaehtoistyötä yhtäältä mietitään siitä näkökulmasta että se voi viedä työpaikkoja ja yhteiskunnan vastuita pois ja sen takia ei kannatettaisi vapaaehtoistyötä tai toisaalta ajateltaisiin että se vie kannattavalta bisnekseltä yritystoiminnalta mahdollisuuksia ja sen takia ei vapaaehtoistyötä voisi kannattaa

edustaja korhonen totesi että kansainvälisesti kansallispuistot ovat metsästysvapaata aluetta

toivon todellakin että rahat riittävät ja tätä ei tapahdu mutta tällaisia pelkoja vähän tulee

miten voitte taata sen että asianmukainen metsänhoito yhdistyy asianmukaiseen homeen hoitoon ja ja siihen on luonnon huomioonottamiseen jatkossakin jos yhtiö saa itse päättää omista asioistaan ja omistajaohjaus ei siihen pääse kunnolla puuttumaan

kilpailu ja kuluttajavirasto kuitenkin totesi että myös anonyymit yhteydenotot virastolle ovat mahdollisia ja itse asiassa arkipäivää nykyäänkin normaalikäytäntö markkinavalvonnassa

siellä tullaan esimerkiksi otc kaupan valvontaa tehostamaan näillä esityksillä

onko loppuun mietitty ettemme tällä aiheuta turhaa byrokratiaa sitä että niitä suunnittelijoita jatkossa on entistä enemmän mutta silloin kun lapsi tarvitsisi syliä kädestäpitäjää vähän eteenpäin tuuppaajaa ja epämukavuusalueelle menijää ei riitä ihmisiä

tämä lainsäädäntö on hyvä alku

siksi siitä oikeudesta on pidettävä jatkossakin huolta toki niin että se ei vaaranna muita liikkujia ei vaaranna luontoarvoja kuten metsästyksessä ei tehdä

mutta sen sijaan kannan kyllä myös siitä huolta että kun me toisella kädellä mietimme sitä kilpailukykyä suomen näkökulmasta niin joskus tuntuvat hyvin ristiriitaisilta ne esitykset ja esimerkiksi pelkään kun hallintarekisteri oli tässä listalla yhtenä näistä uudistuksista mitä on tulossa valiokuntaan ja toivon että se hallintarekisteriasia menee nyt siihen suuntaan mihin me kaikki toivoisimme eikä niin päin että me löysytämme lainsäädäntöä edelleenkin

oikeastaan nämä dilemmat tulevat aina vastaan kun vapaaehtoistyön lainsäädännöstä puhutaan sen kehittämisestä sen verokysymyksistä tai nyt vaikkapa rahankeräysasioista

haluaisin kysyä vielä ministeriltä siitä miten vakuuttavaa ja varmaa on se puhe että esimerkiksi pienpedot saadaan aina tarvittaessa poistaa kun olen useista kansallispuistoista kuullut että niitä lupia ei niin vain saakaan

pyytäisinkin meitä kansanedustajia miettimään siitä näkökulmasta tätä asiaa että se ei ole keneltäkään pois jos vapaaehtoistyötä tehtään jos meillä avataan mahdollisuuksia kansalaisille toimia ja piristää omaa ja muiden elämää sillä että toimitaan yhdessä muutenkin kuin virallisen yhteiskuntasysteemin ja järjestelmän kautta

ja myöskin siitä pitää huolehtia esimerkiksi että kirjolohta jatkossakin saa pyytää koska esimerkiksi oman kotipitäjäni salamajärven kansallispuistossa kävijämäärä romahti alle puoleen sen jälkeen kun kirjolohen pyynti kiellettiin siellä

juuri sellaista oppositiota tarvitsemme joka nostaa epäkohtia vaatii niitä korjaamaan mutta nostaa ne siinä hengessä että oikeasti pohdimme onko jotakin tehtävissä

arvoisa rouva puhemies

siksi meidän on siitä kilpailukyvystä pidettävä huolta siksi meidän on pidettävä huolta esimerkiksi henkilöyhtiöitten verotuksen kohdalla ettei se verotus nouse kohtuuttomaksi että saamme sitä uutta työtä tulemaan

on todella hyvä että tässäkin tapauksessa säätelyä vähennämme esimerkiksi asetuksella säätäminen poistuu ja työjärjestykset tuomioistuimissa itse hyväksytään mutta ne ovat avoimesti netissä

se ei ole totta etteikö tämä hallitus olisi verottanut rikkaita se jatkaa solidaarisuusveroa

voisiko tulevaisuudessa käyttää hyödyksi av välineitä niin että todistaminen voisi tapahtua kaukanakin ja se olisi silti samanarvoista

siellä tulee kela korvausten poistamista tulee lisämaksuja palveluitten käyttöön kaikkea sitä mitä voidaan tehdä niille joilla ei paljon etuuksia ole

ei itse sillä verkostolla ole niinkään merkitystä vaan sillä että toiminnot toimivat jouhevasti tulevaisuudessa ja vähällä byrokratialla ja vähällä rahalla

kiitokset ministeri huoviselle siitä että tämä laki on täällä meidän käsiteltävänämme ja viesti sinne ministeriöön että tästä on tultava vakituinen lainsäädäntö

arvoisa puhemies

keskustalta tuli viime viikonloppunakin useita kasvua parantavia esityksiä esimerkiksi infra oyn perustaminen jolla saataisiin tiehankkeita käyntiin ja kansainväliseltä kannalta katsottunakin erittäin tärkeä työurien pidentäminen johon tämä hallitus ei ole uskaltanut lähteä

arvoisa herra puhemies

olen todellakin sitä mieltä että esimerkiksi äänekosken biolaitos tarvitsee kannustimensa vaikka kokoomuslaiset ajattelivat että tällaisia tukia ei tarvitsisi

minusta on hyvä että uutta työtä syntyy eri puolille maata mutta minusta olisi yhtä tärkeää että asumisen vapaus eri puolilla maata voisi myös toteutua

meiltä on tullut esityksiä siitä miten saamme yritykset maksamaan verot jatkossa suomeen

asuntoministeri on useaan otteeseen todennut olevansa myötämielinen tälle asialle mutta mitään toimenpiteitä ei ole tainnut tapahtua

meiltä on tullut esityksiä siitä miten parannamme vientitasetta satsaamalla kivihiilen sijasta uusiutuvaan energiaan ja muuttamalla verotusta niin että se suomalainen energia on aina kannattavampaa

kysyisin ministeriltä

olemme esittäneet miten julkista hallintoa voidaan keventää ja olemme tuoneet kotikuntamaakunta mallin punnittavaksi

onko konkreettisia toimia niin että ihmiset voivat maakuntiin ja alueille rakentaa tehty teidän aikananne

mutta muiden sijaisapulomitettavien osalta nämä korvaukset ovat vaarassa nousta niin että sijaisapua ei enää jatkossa voisi kaikissa tilanteissa vähävaraiset viljelijät käyttää

kuten edustaja rajamäki tuossa totesi tuilla on toki merkitystä viljelylle ja kaikella sillä rahalla mitä valtiovalta maatalouteen satsaa pitää panostaa siihen että kannustetaan tuottamaan

näihin vaihtoehtoihin ei ole tartuttu

tämä on erittäin vakava asia semminkin kun vielä myel maksut nousivat toisin kuin tosiaan lupaukset ovat että sosiaaliturvaa ei leikata

olen siitä täysin samaa mieltä minkä vuoksi esimerkiksi tämä satovahinkolakikin on arvioitava myöskin siitä näkökulmasta kannustaako se viljelyyn johon panostetaan jolla saadaan lisäarvoa

pyytäisin ministeriltä selvitystä siitä mitä lomituksen leikkauksia ollaan tekemässä ja miten ne kohdennetaan sitten niin että niistä mahdollisimman vähän viljelijöille koituu haittaa

se mitä nostin jo omassa puheenvuorossani ja mikä tässä on hyvin keskustelussa noussut on se että tuotteita tulee olla riittävästi siinä vaiheessa kun lainsäädäntö astuu voimaan

arvoisa herra puhemies

mielestäni tähän syrjäytymiskierteen ehkäisyyn tulee lähteä jo peruskouluissa

on tärkeää kuulla että vaihtoehtoiset korvaavat liikennemenetelmät sitten kulkevat eli opiskelijat pääsevät opiskelemaan ja työntekijät töihin

toivoisin käytännön juttuja sinne peruskouluihin lisää ja jopo opetukseen panostamista ja sitä että oppilaat voisivat suorittaa kunnialla peruskoulun loppuun niin että se toiselle asteelle lähteminen olisi sitten helpompaa

arvoisa herra puhemies

varusmiesliiton lisäksi varmasti kotona ikävöivät tyttöystävät ja miksei poikaystävätkin ovat niitä henkilöitä jotka kaikista mieluiten näkevät tämän lain voimaantulon

entäpä sitten se liikenne mitä elinkeinoelämä tarvitsee tavarankuljetukseen

säilyvätkö kiskot

toivoisin myös että meillä otettaisiin tietyllä tapaa uudistuksia robotiikkaa ja soveltavaa matematiikkaa esimerkiksi siellä toisella asteella ja jo peruskoulussa

mutta kysyn sen lisäksi

luokkia takaisin ryhmäytymistä yhteisöllisyyttä ja lisää lähiopetusta esimerkiksi sinne ammattikouluihin

se on sellaista nato hivutusta että jossain vaiheessa voidaan sitten sanoa että kun emme enää ole puolustuskykyisiä ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä natoon jos aiomme asiallisen maanpuolustuksen turvata

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

suomen hyvä malli säilyy ja me emme todellakaan voi eurooppalaisiin hallintarekisterikeskuksiin suomalaisella lainsäädännöllä vaikuttaa

viron suomalaisyrittäjien varapuheenjohtaja kare uotila kertoi eesti päevalehdelle että suomessa verotus suosii suuryrityksiä mutta pk yrittäjät eivät selviydy eli verotus suosii suuryrityksiä mutta pk yrittäjät eivät selviydy

mutta halusinkin tämän puheenvuoron sen takia että tiedän että valtiovarainministeri stubb ja muut henkilöt jotka ovat eussa vaikuttaneet ovat vieneet kovasti tätä läpinäkyvyyden periaatetta eteenpäin